tässä lakimuutosehdotuksessa ehdotetaan myös että sijoittamissuunnitelma on toimitettava tiedoksi kaikille kiinteistön ja rakennuksen omistajille heille jotka asuvat tai säännöllisesti oleskelevat niissä tai lähetinlaitteiden pääsäteilykeilan alueella sekä myös muille joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee

toivon että valiokunta ottaa nämä asiat huomioon

tällä tavalla kaikilla niillä joiden edusta tai oikeudesta on kysymys myös näillä alueilla asuvilla tai säännöllisesti muusta syystä oleskelevilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä sijoitettavien radiomastojen ja tukiasemien sijoitteluun ja saada niistä tietoa sekä tehdä muistutus sijoittamissuunnitelmasta

arvoisa puhemies

usein todella on niin että ihmiset eivät ole tietoisia alkoholijuomien erittäinkin suurista energiamääristä ja tosiaankin tietoisuus lisää sitten näiden merkintöjen muodossa kuluttajien järkevän valinnan mahdollisuuksia

ulosmyynti suoraan panimoilta esimerkiksi erilaisten vierailijaryhmien tekemien tutustumiskäyntien yhteydessä korostaisi ja vahvistaisi paikallisuutta ja helpottaisi yrittäjyyttä

tosiaan niin kuin rauhalakin tuossa mainitsi lihavuus on edelleen ja tulee jatkossakin olemaan yksi merkittävimmistä taustatekijöistä suomalaisten tuki ja liikuntaelinsairauksissa ja etenkin tuossa kakkostyypin diabeteksessä joka on varsinainen vitsaus meillä suomessa puhumattakaan sydän ja verisuonitaudeista

kiitos

tähän pykälään ehdotankin edellä mainittuun euroopan parlamentin päätöslauselmaan viitaten lisäystä että tukiasemat ja radiomastot tulee sijoittaa ensisijaisesti yleisille alueille siten että niistä ihmisille aiheutuva säteilyaltistus minimoidaan ja että niitä ei tule sijoittaa asuintalojen tai erityisherkkien kohteiden kuten koulujen päiväkotien vanhainkotien tai sairaaloiden yhteyteen tai niiden läheisyyteen

on todella tärkeää että kuluttajat tietävät siitä millaisia vaikutuksia heidän valinnoillaan on omalle terveydelleen ja tämä lakialoitteen ehdotus on todellakin yksi hyvä askel oikeaan suuntaan

tein tuosta asiasta vastikään kirjallisen kysymyksen ja vastauksessaan ministeri totesi että oikeusministeriö on parhaillaan asettamassa työryhmää valmistelemaan näitä lainmuutoksia jotka mahdollistavat nykyistä laajemmin vapaaehtoistoiminnassa lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämisen

itse sain tuossa ihan muutama viikko sitten yhteydenoton eräältä lääketieteen tutkijalta joka siis on yksi merkittäviä lihavuustutkijoitamme ja hän itse asiassa oli aloitteellinen minun suuntaani että jos me voisimme suomeen saada tällaiset merkinnät ravintolaruoka annoksiin

tämän työryhmän asettamisen taustalla on uusi lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumista koskeva direktiivi joka edellyttää että vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä on oltava mahdollisuus pyytää vapaaehtoistoimintaan hakevalta henkilöltä tietoa tämän mahdollisista seksuaalirikostuomioista

arvoisa puhemies

muun muassa usassa on tällaiset merkinnät ravintolaruoka annosten energiamääristä ruokalistoissa ja olisi hyvä idea saada samanlaiset merkinnät myöskin tänne suomeen

tällä hetkellä kioskiluvalla omia juomiaan myyvien pienpanimoiden alkoholimyynti on kuitenkin helposti yli puolet kokonaismyynnistä sillä yhdenkään pienpanimon varsinaiseen strategiaan ei kuulu elintarvikkeiden myynti

tämän vuoksi myös säädös tukiasemien ja radiomastojen sijaintitietojen julkisuudesta tulee lisätä tietoyhteiskuntakaareen jotta yleisöllä on mahdollisuus selvittää niiden sijaintitiedot vaikkapa asuinpaikkaansa valitessaan

arvoisa puhemies

toivon todella että kyseinen lainsäädäntö käydään tiheällä kammalla läpi ja korjataan kaikki ne lainsäädännön puutteet jotka mahdollistavat kaikkien seksuaalirikoksista aiemmin tuomittujen pääsyn tekemisiin lasten ja nuorten kanssa

arvoisa puhemies

lupamenettely on hankala myös siinä mielessä että kaikille alueille ei enää lupia myönnetä sillä aluehallintovirasto katsoo että joillakin alueilla on jo riittävästi näitä elintarvikekioskeja

tiedämme että vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaminen on paras takuu työttömyyttä vastaan ja vähintään tuon toisen asteen tutkinnon suorittaneen työura on kymmenisenkin vuotta pidempi kuin niiden joilla tuota toisen asteen tutkintoa ei ole

eu oikeudellinen yhdenvertaisuusperiaate kieltää unionin kansalaisten eriarvoisen kohtelun joten tästäkin syystä myös suomessa paikkatiedoista tulisi olla avoin ja kattava rekisteri

toinen vaihtoehto pienpanimoille on oluen myyminen jonkun paikallisen kaupan kautta

nyt on kuitenkin hyvä että jokainen perusopetuksen päättävä lapsi velvoitetaan osana nuorisotakuuta hakeutumaan toiselle asteelle tai muuhun jatkokoulutukseen ja jos sellaiseen ei pääse niin hänellä on jatkossa oikeus perusopetuksen lisäopetukseen lukion tai ammatillisen koulutuksen valmistavaan koulutukseen paikkaan työpajassa tai vastaavassa koulutuksessa

eli on hienoa että oppivelvollisuus tavallaan kuitenkin pitenee ja jokaiselle nuorelle tulee velvoite hakea koulutukseen tai sitten toisaalta yhteiskunnalle tarjota tuo paikka

tämä oikeus ei toteudu koska saatavilla on vain yksittäisiä tukiasemien ja radiomastojen sijaintitietoja joiden perusteella kuluttaja ei voi vertailla paikallistasoilla eri operaattoreiden tarjoamien tietoverkkojen kattavuutta

arvoisa puhemies

on tärkeää että matkaviestinverkon tukiasemien ja radiomastojen sijaintia koskevat tiedot ovat kansalaisten saatavilla avoimessa ajantasaisessa rekisterissä siten että kuka tahansa voi tarkistaa matkapuhelintukiasemien ja radiomastojen sijainnin

tämä on tärkeä myös siksi että oikeusvaltiossa jokaisella tulee olla oikeus saada käyttöönsä kaikenlaatuinen tieto jolla voi olla vaikutusta yksilön terveyteen ja hyvinvointiin tai omaisuuden käyttöön ja sen arvoon

toimenpiteellä syrjittäisiin muista jäsenvaltioista peräisin olevia tuottajia jotka pääsevät suomen markkinoille vain alkon kautta ja samalla ratkaisu olisi ilmeisesti ristiriidassa alkon monopoliaseman kanssa

alkoholilain kokonaisuudistus on ilmeisesti tulossa eduskuntaan lähiaikoina ja sen tarkoitus on tietenkin lisätä lainsäädännön ja valvonnan mahdollisuuksia estää alkoholihaittoja sekä kehittää paikallisia mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristön turvallisuuteen ja häiriöttömyyteen

näitä lisäperusteluita löytyy kosolti tästä lakialoitetekstistäni

näinä taloudellisesti haastavina aikoina meidän tulee tehdä kaikki voitavamme kotimaisen teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi varsinkin kun sillä ei tässä tapauksessa voida katsoa olevan haitallisia sosiaalisia tai terveydellisiä vaikutuksia vaikka panimoteollisuudesta kyse onkin

arvoisa puhemies

olen todella iloinen siitä että vain kaksi viikkoa sitten tekemäni lakialoite on saatu näin nopeasti tänne saliin käsittelyyn vaikka tosiaan vasta kaksi viikkoa sitten sain tästä epäkohdasta tietoakin

arvoisa puhemies

ongelmana on että poliisihallituksella on uusi tulkinta jonka mukaan valtion suurimmaksi osaksi rahoittamat yliopistot rinnastetaan osaksi valtiota ja näin ollen rahankeräyslupaa ei enää voitaisi tällä perusteella myöntää

eduskunta on kuitenkin vain joitakin vuosia sitten päättänyt yliopistolain uudistamisen yhteydessä että yliopistojen itsenäinen varainhankinta eli rahankeruu nimenomaan on yksi tärkeä yliopistojen rahoituksen muoto

hallitusohjelmassa on nostettu ansiokkaasti esille koulutukselliseen tasa arvoon liittyvät kysymykset

on perusteltua ja välttämätöntä että yliopistojen asema kirjataan rahankeräyslakiin jotta tulkinnanvaraa ei rahankeräysluvissa enää olisi ja jotta yliopistot voisivat jatkaa niiden toiminnalle muun muassa tutkimukselle välttämättömien rahankeräysten järjestämistä

arvoisa puhemies

tähän liittyen muun muassa ammatillisen koulutuksen ja lukioiden järjestäjäverkkoa ja koulutuspaikkoja sopeutetaan alueellinen väestökehitys ja ikäluokkien pieneneminen huomioon ottaen mistä täällä on moneen otteeseen keskusteltu ja mikä on hyvin perusteltua

arvoisa puhemies

koulutuspaikkoja ei kuitenkaan ole tarpeeksi siellä missä suurin osa nuorista asuu elikkä etelän suurilla kaupunkiseuduilla

naisen seksuaali ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet ovat hyvin tärkeitä ja perustavia ihmisoikeuksia joilla on tärkeä merkitys naisen itsemääräämisoikeudelle ja jotka ovat edellytys sille että jokainen lapsi voisi syntyä tähän maailmaan toivottuna

tässäkin esityksessä on tarkoitus mahdollistaa monipuolisesti erilaiset varainhankintamuodot kansallisomaisuutemme ylläpitämiseksi ja kartoittamiseksi

siellä monet nuoret ovat vaarassa jäädä kokonaan ilman koulutuspaikkaa

nykytulkinnalla jonka mukaan siis pääosin valtion rahoituksella toimivat tahot rinnastetaan valtioksi ei rahankeräyslupia tulla kansallisgalleriallekaan myöntämään

jos ajatellaan maailmanlaajuisesti niin näillä oikeuksilla on erittäin suuri merkitys muun muassa köyhyyden voittamisessa

onko siellä otettu riittävässä määrin huomioon tämä vallitseva toisen asteen koulutuspaikkojen sijoittumisen epäsuhta joka on kohdistunut nimenomaan suurten kaupunkiseutujen nuoriin muun muassa turun seudulla tampereella oulussa ja etenkin pääkaupunkiseudulla

näin ollen toivonkin että lähitulevaisuudessa rahankeräyslakia tarkasteltaisiin kokonaisuutena uudelleen ja lisättäisiin esimerkiksi myös kansallisgalleria sinne rahankeräyslain keräyksiin oikeutettujen tahojen joukkoon mukaan

onko ensi vuonna käyttöön otettava uusi maaseudun kehittämisohjelma ja sen myötä muuttuva ympäristötukijärjestelmä tuomassa asiaan muutoksen ja minkälaisen muutoksen

terveydenhuollon henkilökunnan omantunnon ja vakaumuksen suoja tulisikin toteuttaa lainsäädännöllä eikä jättää sitä tapauskohtaisena yksittäisten henkilöiden toteutettavaksi tai riippuvaiseksi hallinnollisista järjestelyistä niin kuin edustaja tässä aloitteessaan toteaa

sama koskee vaikkapa kansallisteatteria kansallismuseota tai kansallisoopperaa joilla on myöskin oikeushenkilön asema ja joiden yleishyödyllisyyttä tuskin kukaan voi kiistää

tällaisissa tapauksissa työn järjestelyillä tai muilla vastaavilla tavoilla sitten voidaan taata potilaan asianmukainen hoito ja tehdä se muun henkilön suorittamana

tämä on hyvin tärkeää

näin ollen minä pidänkin edustaja rauhalan esitystä hyvänä elikkä sillä tavalla että oikeus olisi kieltäytyä tästä raskauden keskeyttämisestä ja muista siihen liittyvistä asioista jos nämä tehtävät eivät muodosta olennaista osaa virkatehtävistä ja ne on todellakin mahdollista hoitaa työnjaollisin järjestelyin vaarantamatta potilaan oikeuksia

vaikka esimerkiksi yritin tarjota niitä kuultavia jotka meillä sivistysvaliokunnassa olivat puhumassa teidän valiokuntaanne sinne liikenne ja viestintävaliokuntaan kuultavaksi niin olimme tavallaan vähän liian myöhään liikkeellä

tässä ei missään tapauksessa ole kysymys maton vetämisestä alta vaan aidosta huolesta siitä mitä esimerkiksi lastemme ja nuortemme terveydelle tapahtuu

minulla ongelmana on ollut nimenomaan se että en ole ollut kyseisen valiokunnan jäsen jolloin se vaikuttaminen on ollut hyvin hankalaa vaikka sitä yritin jossain liian myöhäisessä vaiheessa tarjota

siellä nousi huolestuttavia asioita esiin terveyteen liittyen muun muassa altistumisesta pahanlaatuiselle aivokasvaimelle ja todellakin siellä todettiin että erityisen herkkiä ovat lapsen ja nuoret

arvoisa puhemies

siellä on tehty säteilyn kenttämittauksia ja todettu että asuminen tai työskentely matkaviestiverkon radiomaston tai tukiaseman pääkeilassa aiheuttaa tavallista suuremman tarpeettoman altistumisen

kiitän edustajia rauhala ja maijala kannatuksesta ja toteaisin vielä lopuksi sen että kyllä hyvin oudolta tuntuu että kun näitä rahankeräyslupia on yliopistoillekin tähän asti ihan joustavasti myönnetty niin miten yhtäkkiä voidaan keksiä että tulkinta onkin ollut virheellinen ja lopettaa niiden myöntäminen

elikkä sinänsä tukiaseman säteily on lievempää kuin se mitä omassa kännykässä on mutta jos työskentelet juuri tuon pääkeilan alueella niin silloin se voi olla haitallisen suurta vaikka se sitten kauempana onkin vaaratonta

keskustelu on tosin asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asian lisätalousarvioaloitteen lähdetään valtionvarain valiokuntaan

siitä olen pahoillani olisi ollut hienoa että tähän olisi saatu mukaan näitä asioita mutta ehkä se voi vielä näin jälkikäteenkin mennä siten että jos keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päiviä syksyn viides asiat poimien jaosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kuudestoista ensimmäistä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvältä se on nyt eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kuudestoista ensimmäistä kaksituhattaviisitoista kello kolmetoista

keskustelu on päätynyt lisätalousarvio aloitteet lähetetään valtiovarainvaliokunta eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kahdeskymmenesseitsemäs yhdeksättä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista olisi

eduskunnan sitten eteenpäin

arvoisa puhemies

ollaanko nämä pohjoisten alueiden kehittämistä koskevat tulevat ohjelmat liittämässä yhteen ja tehdäänkö se niin että tämä tulevaisuuden arktisen alueen potentiaali otetaan huomioon liikennepoliittisesta näkökulmasta

ei tarvitse olla kovinkaan etevä ennustaja kun voi väittää että nykyhallituksen päättämät leikkaukset tutkimukseen kehittämiseen ja innovaatioihin tulevat olemaan tuhoisia suomalaisen osaamistason kannalta jo lähitulevaisuudessa

pääministeri sipilän hallitus on joustanut jo kovin monista esityksistään mutta koulutuksen ja tutkimuksen suhteen on oltu tinkimättömiä vaikka juuri nämä leikkaustoimet ovat alusta saakka herättäneet eniten kritiikkiä sekä kotimaassa että esimerkiksi oecdn piirissä